herra puhemies

eikö se kuitenkin pidä asettaa sille tasolle mikä se arvio lähtökohtaisesti on eikä jo nyt alibudjetoida ja myös tunnistaa se

arvoisa puhemies

kataisenurpilaisen hallitus mainitsee hallitusohjelmassaan useampaan otteeseen eri yhteyksissä sen että halutaan kohentaa demokratiaa halutaan kohentaa kansanvaltaa

söderman on käyttänyt täällä erinomaisia puheenvuoroja liittyen oikeuskäytäntöihin miten ne ovat suhteessa suomalaiseen lainsäädäntöön ja perustuslakiin ja komission asetuksiin ja määräyksiin

on päivänselvää että tuoteselosteessa ja tuotteessa naudan pitää olla nautaa sian sikaa ja hevosen hevosta

soinin puheenvuorosta johtuen

jos me nyt säilyttäisimme ennallaan sen tilanteen joka tällä hetkellä on jossa meillä on jo oikeusprosesseja tämän nykyisen käytännön voimassa ollessa tullut useampia se jatkuisi

juuri sen vuoksi että me saisimme sieltä paikalta jossa pedot ja ihmiset ja elinkeinot pahiten törmäävät hyvä ja kattavan kuvan eduskunnan maa ja metsätalousvaliokunta kävi reilu viikko sitten kainuussa ja pohjois karjalassa

silläkö demokratia silläkö kansanvalta kohenee että me olemme yhä suuremmissa ja suuremmissa yksiköissä

ensinnäkin tarvitsemme ministeri tiilikaisen esittämän maatalouden kriisipaketin jotta tämänhetkistä kannattavuusongelmaa pystytään helpottamaan

edelleenkin jäisi voimaan se mahdollisuus tukien takaisinperintään joka komissiolla on ja siksikin on minusta talonpojan asialla enemmän se että me teemme tämän muotoiluesityksen joka perustuslakivaliokunnassa ja maa ja metsätalousvaliokunnassa on syntynyt

kävimme siellä erinomaiset keskustelut eri tahojen kanssa viranomaistahojen kanssa elinkeinojen kanssa siitä mitä pitäisi tehdä jotta tilanne olisi sellainen että elinkeinojen harjoittaminen olisi jatkossakin mahdollista

mielestäni on vaan asia niin ja nyt viime vaalien kokemukseen vedoten että jos on kannatusta niin kyllä sieltä vaan läpi tullaan

toinen asia liittyy tähän mitä ministeri totesi tästä pienteurastamoiden asiasta

valiokunta on moneen otteeseen edellyttänyt että niitä lainsäädäntötoimia helpotetaan joilla pienteurastamot ja muutkin pienet elintarviketoimijat voivat toimia

sieltä tuli monta hyvää vinkkiä ja niitä on jo osa laitettu toimeen niitä ministeriössä valmistellaan ja käydään tätä vuoropuhelua

minusta tämä on hyvin yksinkertainen asia ja niin kuin täällä edustaja vehviläinen totesi tässä siirretään demokratiavaje toiseen kohtaan

toiseksi toivottoman raskasta byrokratiaa on karsittava nopeasti ja viljelijän oikeusturvaa on kohennettava

puhemies

siksi se vaalialuemalli jota viime kaudella vietiin eteenpäin vastaa sekä tähän oikeaan aitoon kansanvallan kohentamisen tarpeeseen että äänikynnykseen yhtä aikaa

on aivan selvä että meillä on suurpetojen osalta sellaisia alueita joilla kantojen tihentymät ovat ylisuuria siitä ei päästä yli eikä ympäri

sen vuoksi rktln suosituksista poiketen ministeriö antoi esimerkiksi ilveksille kaatolupia enemmän kuin rktl esitti ja tällä on tarkoitus taittaa se jatkuva kannan kasvu joka meillä oli

nyt jos tehdään näin niin kuin hallitus suunnittelee niin se vaje tulee toiseen kohtaan enkä ylipäänsäkään usko tämmöiseen jatkuvaan keskittämiseen mitä nyt tämä hallitus esittää ja sen kaikkivoipaisuuteen

kolmanneksi tukitasoista aktiivituotantoon ei ole enää yhtään tinkimisen varaa päinvastoin

tukipolitiikkaa täytyy uudistaa nykyistä selkeämmin lisäarvoa tuottavaan maatalouteen

minusta nyt olemme uudenlaisessa tilanteessa viime huhtikuun vaalien jälkeen ja toivon mukaan nyt sitten tämä ryhmä joka tätä miettii on nimenomaan parlamentaarinen työryhmä ei poliittinen työryhmä ja ottaa tämän huomioon kuinka viime vaaleissa kävi

neljänneksi elintarvikemarkkinoilla vallitsee tällä hetkellä selkeä epätasapaino tuottajien elintarviketeollisuuden ja kaupan välillä

nyt on tarkoitus taittaa se kasvu ettei se jatku jatkuvasti ja aiheuta niitä ongelmia ja vaurioita luonnon tasapainoa eri eläinlajien välillä lisää

viljelijän on saatava osuutensa elintarvikeketjun arvonlisäyksestä kannattavan toiminnan mahdollistamiseksi

on saatava aikaan kasvua ja kilpailukykyä kohentavia ratkaisuja sekä osoitettava johtajuutta eikä vain roikuttava jatkuvassa talouden epävarmuudessa

tässä laissa ehdotetaan muutettavaksi kasvintuhoojakorvausten lakia niin että enää ei korvattaisi kaikkia kasvintuhoojan aiheuttamia vahinkoja valtion varoista vaan siirryttäisiin merkittävältä osin vakuutusjärjestelmäpohjaan

tällä hetkellä maamme ja maanosamme taloudellinen tilanne korostaa unionin rahoituskehyspäätöksen merkitystä epäonnistuminen neuvotteluissa vie pohjaa pois suomen tulevalta talouskasvulta

myös eun on kannettava vastuunsa ja taattava riittävät kompensaatiot jotta maatalous selviää tilanteesta johon se ei ole voinut mitenkään vaikuttaa ja varautua

ensinnäkin tämän perustelu on se että korvausjärjestelmää halutaan yksinkertaistaa ja myöskin se että valtiontaloudelliset syyt ovat ajaneet tähän ehdotukseen sekä myöskin se että halutaan korostaa toimijoiden yrittäjien omaa vastuuta kasvinterveyttä edistävässä toiminnassa

estimme maatalouden kannattavuutta uhanneen romahduksen tuissa neuvottelimme korotuksen yhteisrahoitteisten tukien kansalliseen osaan

valiokunta käsitellessään asiaa kiinnitti kahteen asiaan huomiota

tiedostimme eu järjestelmien heikkoudet ja epätarkoituksenmukaisuudet mutta etsimme valmisteluvaiheessa jo valmisteluvaiheessa kumppanit joiden kanssa onnistuimme turvaamaan suomen edut

toinen on se että kun tässä vastuuta kasvatetaan vastuu pitää ulottaa myöskin niihin toimijoihin jotka tuovat taimiainesta suomeen jotka saattavat tällä aiheuttaa mittavia vahinkoja kolmannelle osapuolelle ja sitä kautta koko ketjun vastuuta pitää ehdottomasti vahvistaa

se on oleellisen tärkeä asia

toteuttamalla hallitusohjelma ja aikaansaamalla markkinatasapaino maatalouden ahdinkoon saadaan kestäviä ratkaisuja

keskustan eduskuntaryhmä antaa tuen ja täyden tunnustuksen hallituksen saavutuksille jos ne sisältävät käyttäjilleen nettomääräisesti nykyisentasoiset alue ja rakennepolitiikan sekä maatalouden tuet tulevalla eu rahoituskaudella

toinen asia on se että meidän pitää huolehtia omasta terveestä taimituotannostamme joka on ehdottomasti yksi maailman kaikkein parhaimpia ja sen jatkuvuudesta myöskin niin että kotimaista taimiainesta on saatavilla

vaadimme että hallituspuolueet hyödyntävät nyt suomen hyväksi niitä vahvoja vaikuttamiskanaviaan joita puolueiden johtajat ovat monissa yhteyksissä alleviivanneet

kun päähallituspuolueilla ovat käytössään yhteydet vallan kammareihin sekä kaikki taitavat ministerinsä rahoituskehysneuvotteluissa on näin ollen pakko saavuttaa suomen kannalta vähintäänkin samantasoiset tulokset kuin mihin keskustan johdolla päästiin

tätä on puoltanut myöskin perustuslakivaliokunta samoin kuin perustuslakivaliokunta puuttui myöskin tästä asiasta tiedottamiseen ja sen riittävän tehokkaaseen hoitamiseen jotta kaikki alan toimijat tiedostavat tämän selkeästi muuttuneen tilanteen

kokoomus on korostanut olevansa suomen eurooppa myönteisin puolue jossa jäsenyyden hyötyjä ja haittoja ei lasketa mittatikulla

mutta puhemies meillä euroopassa on varmaan yksi asia joka meidän pitää opetella uudelleen ja se on se että kun me teemme sopimuksia kun me teemme sitoumuksia me myöskin noudatamme kauttaaltaan niitä

päähallituspuolueille voi suositella rahoituskehysneuvotteluissa sekä mittatikun käyttöä että sosiaalista näkemystä suomalaisen maaseudun ja aluekehityksen puolesta

me kaikki tiedämme että aluepolitiikan tarve ei suomessa ole vähentynyt vaan kasvanut hallituksen harjoittaman pakkokeskittävän politiikan vuoksi

sen jälkeen tehtiin lukuisa joukko muita ohjelmia jotta päästiin siihen samaan tulokseen ja silloin myöskin osa puolueista ei enää nähnyt tarpeellisena että niitä ohjelmia lähdettäisiin tukemaan tässä on myöskin iso ero

hallituksen on turvattava alue ja rakennepolitiikkaan sekä maatalouspolitiikkaan käytettävien varojen säilyminen nykytasolla eli mahdollisimman suuri saanto

rahoituskehysratkaisuja ei saa maksattaa itäsuomalaisilla ei pohjoissuomalaisilla ei viljelijöillä eikä muillakaan maaseudun ihmisillä

puhemies

sama on de minimis säännöksen ulottuminen yhä laajemmalle ja laajemmalle sama on valtiontukisäädösten uudet tulkinnat ne ovat vastoin erittäin monia meidän muita hyviä tavoitteitamme ja toivonkin että hallituksessa otettaisiin vähän erilainen asento näihin kysymyksiin

herra puhemies

hallitus on jättänyt kertomatta onko varmaa etteivät sen ajamat leikkaukset korota suomen nettomaksuosuutta heikennä aluepolitiikkaa tai pienennä suomalaisille viljelijöille maksettavia yksikkötukia

voitaisiin perustaa vaikkapa ministeriryhmä tai ministerivaliokunta joka tekisi tulkinnat näistä asioista vähän korkeammalla tasolla hallitustasolla jotta ne toimisivat samalla tavalla kaikkialla maassa

herra puhemies

nyt on aivan oikein että täällä arvioidaan kriittisesti yksittäisten henkilöiden erilaisten hallinnollisten prosessien viivästymistä ja käsittelyaikojen jatkumista

arvoisa puhemies

huolena on että torvet soiden tiukimmalle leikkauslinjalle ilmoittautuneelle voi käydä näissä karkeloissa vanhanaikaisesti

on kosolti esimerkkejä siitä että erilaiset lupaprosessit hallintoprosessit oikeusprosessit tämäntyyppiset ovat jatkumistaan jatkuneet myöskin elinkeinoelämässä

suomen hallituksen keskittyessä tuijottamaan prosentin kymmenyksiä muiden maiden edustajat keskittyvät jakamaan toisilleen euroja sen mitä prosentit yhteiseen kassaan tuovat

meillä on otettu käyttöön sellainen tapa toimia että yrityksen koosta riippumatta nämä prosessit ovat yhtä raskaita yhtä perusteellisia ja kestävät yhtä kauan

keskustan eduskuntaryhmä pelkää etteivät hallituksen luottamuspääoma ja tahto riitä suomen kannalta hyvään tulokseen eun rahoituskehysneuvotteluissa

vaikka tämä olikin verhottu äänikynnyksen madaltumiseen niin kuin tapahtuukin osassa suomea niin samalla me syvennämme demokratian kansanvallan vajetta

kumpi se on

pääministeri katainen te olette metsämies tiedän sen kumman kannalla olette mutta sanokaa se ääneen

tämä ei mielestäni ole tarpeellista se ei ole järkevää eikä se ole myöskään meidän veronmaksajien rahojen oikein käyttöä että näin tapahtuu

jos näin käy mitä arvon hallitus emme tietenkään keskustan taholta toivo on suomen neuvoteltava alennus eun jäsenmaksuihin tai vaadittava kaikista jäsenmaksualennuksista luopumista ja näin varmistettava että säästyvät varat käytetään kansallisen rahoituksen kasvattamiseen

edelleen meillä lainsäädännön muutoksista huolimatta on mahdollisuus selvästi jarruttamalla ihan kiusantekomielessä tehdä valituksia viivästyttää prosesseja ja tämä hyvät kollegat jos mikä tulee tälle yhteiskunnalle kalliiksi